näitten lakien käsittely tässä talossa on välttämätöntä ja niin että se tehdään perusteellisesti mutta sitten meidän pitää muistaa että kun me lakeja säädämme niin niiden täytyy olla sellaisia lakeja jotka ovat oikeasti käyttökelpoisia

kunta ja terveysjaostossa kuullun perusteella muun muassa oikeusministeriön pääluokan alueella oleva syyttäjälaitos ja vankeinhoitoyksikkö ovat helisemässä henkilöstön vähentämisvaatimusten ja hoidettavan työn välissä

nimenomaan insestin uhrien osalta ei pidä kuitenkaan syyllistyä siihen että me valaisimme turhaa toivoa

näitä tämän tyyppisiä ongelmia on pitkin valtionhallintoa ja nämä ovat asioita joita tässä talossa täytyy ryhtyä eri tavalla hoitamaan

edustaja tolvasen keinot poliisien puuttumiseen varhaisempaan vaiheeseen ovat todella tärkeitä ja ne täytyy käydä myös tässä yhteydessä lävitse mitä me voisimme siellä tehdä

lopuksi arvoisa puhemies

samalla kun me säädämme lakia joka turvaa jo uhriksi joutuneita ihmisiä meidän täytyy tehdä voimallisesti työtä että me pelastamme mahdollisimman paljon lapsia joutumasta insestin uhriksi ja siinä mielessä me tarvitsemme monella tasolla puuttumista

siitäkö että ulkona on koiranilma vai siitä että tässä talossa on tehty viime aikoina ja näyttää siltä että tullaan tekemään sellaisia päätöksiä jotka tuovat sen koiranilman yhä useamman ihmisen kotiin ja elämään

minulla on sellainen käsitys että me tarvitsemme sekä tutkiville poliiseille että oikeuslaitoksissa oleville tuomareille selvästi enemmän ammattitaitoa ja osaamista nimenomaan seksuaalirikosten tuomitsemisessa tutkimisessa ja myös auttamisessa

täytyy toivoa että tämän lisäbudjetinkin jatkokäsittelyssä ja varsinkin seuraavan vuoden budjettikäsittelyssä löytyy vähän puhtia meihin kansanedustajiin ja saamme myös hallituksen linjauksiin muutoksia parempaan suuntaan

me tarvitsemme sitä ammattitaitoa myös sosiaali ja terveydenhuollossa

täytyy sanoa että ajattelen että se on minun elämäni ja työurani vaikeimpia tilanteita jolloinka olen tehnyt työtä seksuaalisesti hyväksikäytettyjen uhrien kanssa

siinä tarvitaan moniammatillista osaamista siinä tarvitaan vahvuutta myös työntekijöiltä ja siinä mielessä ei riitä pelkästään laki vaan me tarvitsemme paljon muuta jotta me onnistumme tässä työssä

alkoholin haitat eivät pitkällä aikavälillä ole tai pitkällä kävi pitkän aikavälin tarkastelulla ole suomessa vähentyneet valistuksesta ja terveyskasvatuksesta huolimatta

viimeisenkin vuoden aikana köyhyys on lisääntynyt työttömyys kasvanut lasten huostaanottojen määrä on kasvanut runsaasti sosiaalinen eriarvoisuus ja terveyserot ovat kasvaneet ja syventyneet julkiset sosiaali ja terveyspalvelut kamppailevat edelleen resurssipulasta kunnat eivät selviä velvoitteistaan nuoret eivät saa opiskelupaikkoja nuorten työttömyys on kasvanut aivan valtavasti

nykyisessä laissa pääsääntönä on että alkoholin anniskelun tulee loppua kello puoli kaksi yöllä ja jatkoanniskeluajan myöntämisestä kolmeen tai neljään yöllä on kuitenkin tullut maan tapa poikkeusten sijaan

tämä on totuus ja hallitus väittää että se on sosiaalisesti oikeudenmukainen hallitus ja tätä ed

luvan myöntäminen on kuitenkin harkinnanvaraista

luuletteko te että ne vuosikausia kestävät kohoamisaskeleet auttavat tämän hetken tilanteeseen näitten pienituloisten ihmisten osalta

ei riitä se että prosentilla tai puolellatoista talous kasvaa kun tällä hetkellä ihmiset ovat syvässä kuopassa elämänsä ja taloutensa kanssa

muutokset eivät ole suuria kun ajatellaan lakitekstin ja viranomaisten velvollisuuksien muutosta mutta niiden vaikutukset alkoholin haittojen vähentämisessä voisivat olla merkittäviä koska muutokset pureutuvat humalahakuiseen juomiseen sekä alkoholinkäytön mallioppimiseen

edustaja savolalle täytyy todeta että kun olen istunut teidän kanssanne samassa puolustusvaliokunnassa tuntikausia niin toki tiedän että suomalaiset jalkaväkimiinat eivät ole itsessään ongelma

en tarvitse siihen opetusta

nyt täytyy tietysti ajatella niin että suomi on monien muitten maitten kanssa yhdessä viemässä sitä viestiä eteenpäin että jalkaväkimiinat ovat vaarallisia tietyillä alueilla ja tietyllä tavalla käytettäessä ja siinä mielessä on tärkeätä meidän olla siinä mukana

samoin ravintoloissa työskentelevät artistit ovat ilmaisseet tukensa tälle lakialoitteelle koska se muuttaisi myös heidän työolojaan inhimillisemmiksi sillä tavalla että voisivat aloittaa työnsä ennen puoltayötä ravintoloissa

siitä on monena vuotena eduskunnassa keskusteltu ja eduskunta on aina lisännyt rahaa jotta tätä hoitoa voidaan toteuttaa äideille ja vauvoille

viime syksyn jälkeen keskusteltiin siitä että tämä rahoitus järjestyisi jatkossa rayn kautta joka on ymmärtääkseni ministeri risikon toimialaa

kysyisin teiltä

kun budjetissa ei nyt näytä olevan päihdeäideistä oikeastaan mitään niin miten tämä rahoitus on nyt järjestetty ja sovittu ja miten tavallaan turvallisella mielellä hoitoyksiköt voivat jatkaa toimintaansa myös ensi vuonna

ei minulla ole mitään hätää eli ei minua tarvitse rauhoitella

tämän lain polku eduskuntaan on ollut omanlaisensa lähtien siitä että sen valmistelua on aloitettu jo viime kaudella ja sitten se kiersi ministerivaliokunnan kautta siten että ministerivaliokunnassa vasemmistoliiton ja sdpn ministerit hävisivät äänestyksen kunnes se sitten hallituksen esityksenä tuli eduskuntaan näennäisesti yksimielisenä

toivoisi että jatkossa hallitus seisoisi sillä tavalla kahdella jalalla ja tekisi päätökset jos ne ovat yksimielisiä reilusti yksimielisinä ja jos ne ovat erimielisiä niin reilusti erimielisinä koska silloin jos hallituksesta tulee erimielinen päätös me voimme täällä eduskunnassa asiasta paremmin keskustella ja tehdä myös sitten omia valintojamme myös hallituspuolueitten kansanedustajien toimesta

siinä mielessä tämä hallituksen näennäinen yksimielinen esitys tämän lain osalta on sitonut kyllä eduskunnan hallituspuolueitten kansanedustajien käsiä ja joudumme nyt hyväksymään sellaista lainsäädäntöä jonka olisi toivonut olevan parempi nimenomaan työntekijöitten näkökulmasta mutta myös sitten paremmin ja tarkemmin valmisteltuna ettei puolustusvaliokunnan olisi tarvinnut puuttua niihinkin muotoseikkoihin ja puutteisiin mitä tässä hallituksen esityksen valmistelussa on ollut

arvoisa puhemies

se on ihan totta että tarveharkinnan olemassaolo käsittelee perheitä eri tavalla riippuen siitä mikä sen perheenjäsenen puolison jolla on tuloja tulotaso on

osalla ne tulot ovat niin hyvät että he pystyvät helposti elättämään myös sitten sen tulottoman perheenjäsenen ja siinä ei ole mitään ongelmia

siinä tilanteessa tämä tarveharkinta on hankalaa näitten perheitten osalta

se on ihan totta että vuodesta toiseen olla tulottomana ja tavallaan toisen tulojen varassa ei ole helppoa eikä se ole yksinkertaista ei näitten yksilöitten kannalta ei myöskään koko sen perhedynamiikan kannalta

me tiedämme että on paljon myös sellaisia perheitä joissa se toinen puoliso jolla on niitä tuloja ei mielellään kustanna myös sen toisen puolison elämää ja niistä tulee suuria ristiriitoja sen tiedän entisestä ammatistani psykiatrian poliklinikalta

siinä mielessä tämä asia ei ole niin yksinkertainen eikä helppo ja toivoisi että tästä jatkettaisiin keskustelua niin että me löytäisimme jonkunlaisen ratkaisun sitten tulevaisuudessa millä tavalla näitä perheitä voitaisiin auttaa

lapsilisän poistamisesta toimeentulotuen osalta kuulun myös niihin kansanedustajiin jotka toivoisivat että joskus olisi se tilanne että toimeentulolaskelmassa lapsilisiä ei tarvitsisi ottaa huomioon ihan näitten köyhimpien perheitten osalta

arvoisa puhemies

tänä aikana miinojen valmistaminen ja käyttö on selvästi vähentynyt jopa niin että jos suomessa olisi päätetty jatkaa jalkaväkimiinojen käyttöä tavallaan sotatilanteen tarpeeseen ja jos meidän tarvitsisi korvata näitä vanhentuneita miinoja uusilla niin me joutuisimme joko valmistamaan ne itse tai etsimään sitten jostakin valmistajan

okei selvä

sitten tämä oli hyvä tarkennus

jotta se tavoite jonka halutaan toteutuvan että kaikki jalkaväkimiinat olisivat pois käytöstä tulevaisuudessa toteutuu siihen tarvitaan yhä uusia maita mukaan

arvoisa herra puhemies

tämä ei tarkoita sitä että budjettikehys olisi muilta osin täydellinen mutta muita osia ovat ansiokkaasti ruotineet tässä pöntössä vierailleet puoluetoverini ja pari hyvää huomiota on tullut muualtakin

suuri talouspolitiikan linja on hallituksessa ollut elvyttäminen veroja keventämällä

jos euromääräisesti hyvätuloisille painottuvat veronkevennykset jätettäisiin tekemättä rahaa olisi pitää kuntapalvelut pystyssä laman yli

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

joka syksy joulun alla eri pääluokkien kohdalla meillä on tietyt kestoaiheet ja sisäasiainministeriön hallinnonalalla se on maahanmuuttovirasto ja sen toimintaedellytykset ja poliisit

nyt pittää sannoo että jos tiällä salissa on joku sanonu että ne männöö hukkaan niin elekee laettako sitä minun sanomaksi koska sitä minä en oo sanonu

edustaja savolalle täytyy sanoa että kyse on sellaisesta laista joka ei todellakaan ole helppo ei mennessään eikä tullessaan

tämä minua hiukan ihmetyttää siinä mielessä että erityisesti tästä poliisien perustoiminnasta puuttuu aina rahaa ja aina joka vuosi eduskunta sitten sinne lisää

eihän se kuulkee niin voi olla että yhtenä vuotena ollaan sitä mieltä että näin tehhään ja otetaan uuet tilalle ja sitte toisena vuonna sanotaan että ei vaineskaan pietään entiset ja otetaan uuet

jos mietitään sitä että meillä on tietty pieni jakovara eduskunnassa käytettävissä näissä varoissa niin toivoisi että näissä perustoiminnoissa joka pääluokan kohdalla huolehdittaisiin siitä että sitä rahaa tulee sinne jo hallituksen esityksessä ja me oikeasti täällä eduskunnassa voisimme lisätä sitten määrärahaa niihin kohteisiin jotka olisivat uusia tai jotka olisivat lisää entisten päälle

nyt se on sanottu tässä vain avoimesti auki mikä tämä faktatilanne on ollut ja siinä on selittelyt jo kaukana

mää voin sosiaali ja terveyspuolelta sanoa teille että siellä ois kuulkaa pilvin pimein sellaista uutta tarvetta ja vanhoillekki ois käyttöä

elikkä ei oikein stemmaa rantakangas tää teiän pohdinta nyt tänä päevänä siihen mitä te ootte ollu päättämässä viime hallituskaudella ja sitä edellisellä

en voi olla sanomatta myöskään sitä että oletan että poliisien keskuudessa ylipäätänsä on aika hämmentävää se että heiltä vaaditaan aika paljon oletetaan että he ovat joka paikassa näkyvillä ja toimimassa mutta siitä huolimatta siinä lähtökohtabudjetissa heille ei ole riittävästi rahaa

arvoisa puhemies

tänä päivänä viimeistään on tullut selväksi se että perussuomalaisten eduskuntaryhmä on varsin torhakka moittimaan ja etsimään virheitä ja ampumaan alas myös varjoja joita ei ole olemassakaan mutta varsin flegmaattinen tekemään töitä sen eteen että olisi omat esitykset omat ehdotukset joita te puolustaisitte

männöö vähän niin kun vitelikkoon tämä miettiminen

laina on luonnollisesti kallis ratkaisu koska velkataakan kasvattaminen kasvattaa tietysti myös korkomenoja mutta kalliimpaa ja tuhoisampaa on kuitenkin kasvattaa syrjäytymistä ja jättää osa ihmisistä yhteiskunnan ulkopuolelle

kun nyt sitten kunnat tulevaisuudessa tulevat tekemään kriteereiden pohjalta selvityksiä naapurikuntien kanssa ja moni kunta haluaa että selvitys tehtäisiin ulkopuolisin voimin he eivät halua sieltä kunnan sisältä selvitysmiehiä eivätkä ehkä välttämättä valtioltakaan niin millä tavalla te olette ministeriössä miettineet miten tämä kuntien toive toteutettaisiin jotta saataisiin mahdollisimman objektiiviset arviot kuntien tilanteesta tulevien päätösten pohjaksi

suuremmat kunnat ja laajempi väestöpohja tarkoittavat sitä että kunnat pystyvät järjestämään sellaiset perusterveydenhuollon palvelut joissa taataan laatu saatavuus ja henkilöstön mitoitukset riittävät

jos nykymeno jatkuu pienet kunnat vähäväkiset terveyskeskukset silloin käy niin että toiminta hiipuu terveyskeskukset joutuvat sulkemaan ovensa

ne edistävät ihmisen sosiaalista ja terveydellistä toimintakykyä merkittävästi ja kaikille avoimina olevat palvelut ovat omiaan edistämään ihmisten välistä tasa arvoa

tämä hallitusohjelma takaa sen että meillä on tulevaisuudessa vahvat perusterveydenhuollon yksiköt joissa on laaja erikoisosaaminen sen lisäksi että on erva alueet

ongelmaa voitaisiin parhaiten kitkeä satsaamalla perheiden hyvinvointiin ja ennalta ehkäisevään sosiaalityöhön niin että voitaisiin välttää lapsen sijoittaminen kodin ulkopuolelle

se jättää ihmiset oman arvonsa nojaan ja kohtelee erityisen kaltoin lapsia ja vanhuksia pienituloisia ja työttömiä ihmisiä

arvoisa puhemies

kela on tehostanut toimintaansa viime vuosina monella tavalla ja se näkyy kyllä myös myönteisinä tuloksina

kun viime vuosia ja viime vuottakin katsoo käsittelyajat ovat pysyneet aika hyvissä kontrolleissa ja niiden tavoiteaikojen puitteissa

mutta nyt viime ajat ovat kyllä näyttäneet sen että yhteiskunnan tilanne vaikuttaa kyllä oleellisesti myös kelan käsittelyaikoihin ja siellä on selviä repeämiä ruvennut tulemaan

selvää on että silloin kun työttömyys alueella on kovin suurta se on vaikuttamassa sekä sairauspäivärahakorvauksiin että muihin etuihin mitä kelalta on haettavissa

tässä salissa keskusteltiin vähän aikaa siitä että toimeentulotuki voitaisiin siirtää kelalle

itse kyllä näen nyt kelan tilintarkastajana muutaman vuoden olleena että kela ei suinkaan ole oikea paikka tällaisten tukien myöntämiseen koska tuen myöntämiseen liittyy hyvin usein myös sosiaalisen tilanteen arviointia

arvoisa puhemies

kelalla ei ole sellaisia resursseja eikä ehkä myöskään sillä tavalla koulutettua henkilökuntaa jos ei sitä sinne lisätä joka voisi sitten kokonaisvaltaisesti asiakkaan tilannetta katsoa

olin vajaat pari vuotta sitten kuopion poliisin mukana perjantai iltana katsomassa sitä elämää ja oikeastaan hämmästyin kun poliisit sanoivat että joka aamu puoli kolmesta puoli neljään he päivystävät tiettyjen ravintoloitten ulkopuolella katsomassa missä kunnossa ihmiset tulevat ulos

pelkään että jos toimeentulotuki siirretään kelalle se tarkoittaa kyllä silloin sitä että yhteys sinne oman kunnan sosiaalitoimeen katkeaa ja on vaarassa että nämä ihmiset eivät saa sellaista sosiaalista tukea mitä he siihen elämäänsä tarvitsevat

kuka lähti kysille kuka lähti putkaan kuka lähti kaverin kanssa ja tavallaan ihmisiä saateltiin kotiin ja he olivat todella huonossa kunnossa

mutta sekin on muistettava että meillä on paljon sellaisia kuntia jotka ovat talousahdingosta huolimatta onnistuneet tuottamaan palvelunsa hyvin ja tehokkaasti

sen takia toivon kyllä nyt malttia hallituspuolueille tämän asian hoitamisessa

arvoisa puhemies

ei pidä unohtaa sitä että kuntien erilaiset toimintamallit vaikuttavat siihen mikä se lopputulos on

minäkin peräänkuulutan sitä millä tavalla me saisimme vahvemmin maastoutettua kuntiin niitä hyviä toimintamalleja jotka on nähty suomenmaassa hyväksi

sitten se että näitten miinojen uhreja on tullut enemmän

asiantuntijan mukaan se osittain johtuu myös siitä että uhrien tunnistaminen ja ne tilanteet missä nämä onnettomuudet sattuvat pystytään entistä paremmin selvittämään ja katsomaan jolloinka myös tilastoihin tulee merkintöjä näistä tilanteista missä näitä vahinkoja sattuu

kysynkin ministeriltä löytyykö meiltä hallitukselta jotakin sellaista vahvempaa vipuvartta jolla me saisimme kunnat ottamaan nämä hyvä käytännöt ja toimintamallit käyttöönsä koska monesti näihin malleihin myös annetaan joko avustusta tai valtionosuuksia jotta kunnat sitten toimisivat niin kuin tulokset hyvältä näyttävät

puolustusvaliokunnassa asiantuntijat kyllä kertoivat että nämä uudet hankinnat vaikka ne eivät joiltakin osin korvaa jalkaväkimiinoja nykyaikaisuutensa ja sen että on mahdollisuus eri tavoin käyttää niitä puolustustilanteissa sen tehokkuutensa puolesta ovat taas sitten paljon parempia kuin miinat

keskustelu on päättynyt

voi myös neuvotella sitä kytönen löytää selitellä spalin b lähetekeskustelua varten hetkellä tapahtuu

viimeisenä sitten kysyn sitä kun hallitus on tullut vastaan myös kuntia sillä että on luvattu ettei tehdä uusia sellaisia säädöksiä jotka tuottavat kunnille lisäkustannuksia

elikkä siinä on monta puolta

ja vaikka en olekaan armeijaa käynyt niin uskallan sanoa että jotakin olen oppinut ymmärtämään puolustusvaliokunnassa asiantuntijoita kuulemalla

mitenhän se oikein tapahtuisi

pitäisikö lakiin esimerkiksi säätää että isot yritykset antaisivat provikan näille pienille yrityksille jotta ne voisivat pitää näitä vapaapäiviään koska pienet yritykset joutuvat taistelemaan asiakkaistaan

silloin kun aukioloajat revähtävät auki niin se automaattisesti tarkoittaa sitä että joudutaan olemaan töissä yhä pitempiä päiviä ja useampana päivänä viikossa

asia on nimittäin niin että oppivelvollisuusiän nostaminen on parasta sosiaaliturvaa juuri niille lapsille jotka putoavat peruskoulun jälkeen tällä hetkellä sellaiseen kuiluun josta heitä on todella vaikea nostaa ylös

siitä on ihan turha kiistellä

kun te sanoitte että on taattu että on aamua iltaa yötä niin minä teille sanon että minä olen kolmivuorotyötä tehnyt aikaisemmin pienen lapsen äitinä jopa yksinhuoltajana